on tietysti aloja vaikkapa puutarhatalous joilla se näkyy ja toimii eri lailla mutta tämä vaatii jo sitten ihan eri asiantuntijat tähän keskusteluun

joka tapauksessa tilanne on myös niin että kuluttajatutkimusten kautta on selkeästi voitu havaita ja todeta se että elintarvikkeiden arvonlisäveron alennus on mennyt hintoihin ja se on siellä myös nähtävissä

tämä keskustelu on päättynyt taas voimisjaoston ehdotus hyväksytään ja loppui pöydästä leipä

kriisinhallintatoiminta voi parhaimmillaan olla humanitääristä toimintaa mutta ehkä sen suuri arvo on myös se että suomen armeijan sotilaatkin saavat monta hyvää kokemusta tuosta asiasta

arvoisa puhemies

jos jossakin tapauksessa kävisikin niin että eduskunta toteaisi että me emme lähde johonkin operaatioon mukaan niin on ilman muuta selvää että valtioneuvosto ei tuollaista ratkaisuehdotusta tulisi silloin tasavallan presidentille tekemään eli se katkeaisi silloin kerta kaikkiaan siihen

puhunpa vaihteeksi puhujakorokkeelta tältä puolelta eduskunnan salia jotta näen katsoa ympäristövaliokunnan puheenjohtaja korhosta paremmin silmiin

herra puhemies

tasavallan presidentti ja valtioneuvosto ovat kyllä sidottuja eduskunnan päätökseen ja tässä mielessä tuo marssijärjestys on aivan harvinaisen selkeä

hallitus joutuu nojaamaan aina eduskunnan enemmistön tahtoon ja päätöksentekoon tältä osin

tältä osin kyllä katson että tämä kysymys päätöksentekomallista on aivan selvä

tämä kansallispuisto omalta osaltaan tulee jatkamaan hyvää kansallispuistojen perinnettä suomessa ja osaltaan myös sitten tuomaan esille niitä arvokkaita maisemia arvokkaita alueita ja ehkä myös luomaan paremmin ihmisille mahdollisuuden tutustua suomalaiseen luontoon järvimaisemaan niihin alueisiin johon tämä kansallispuisto tulee sijoittumaan

tekeekin mieli kysyä onko ympäristövaliokunta tutustunut paikan päällä tähän kansallisvesialueeseen ja sitä kautta ollut sitten miettimässä mikä tälle esimerkiksi juuri nimeksi sopii

päätöksenteon eduskuntatasollakin täytyy perustua siihen että tunnetaan oikeasti alue eikä ainoastaan siihen että ympäristöministeriö tai joku muu kertoo mitä siellä sitten on

uskon että nimenomaan sillä vierailulla jolla paikallisasukkaat pääsevät kertomaan alueen ominaispiirteistä perinteistä historiasta muun muassa myös tähän nimipuoleen liittyvästä asiasta ja metsästykseen liittyvistä asioista on oma merkityksensä myös päätöksenteossa

tässä mielessä kyllä on aina toivottavaa että kun eduskunta tekee varsinkin alueellisia paikallisiin asioihin liittyviä päätöksiä niin niihin tutustutaan mahdollisimman hyvin ja tätä kautta saadaan sitten sitä oikeaa tietoa

herra puhemies

kun maa ja metsätalousvaliokunta teki yksimielisen esityksen siitä että kansallispuiston nimeksi tulisi konnevedenrautalammin kansallispuisto niin oli tietysti hyvä syy odottaa ja olettaa että myös ympäristövaliokunta olisi päätynyt nimen osalta tuohon ratkaisuun varsinkin kun ministeri niinistö itse ilmoitti kansallispuiston lähetekeskustelussa että hänelle sopii nimeksi se nimi minkä eduskunta sitten lopuksi päättää

perusteluja tietysti voi löytää aina hyvin monenlaisia

eli itse asiassa puhutaan todellakin emäpitäjästä siitä alueesta joka kokonaisuudessaan on sitten noin hallintoalueenakin noilla seuduilla toiminut

kun puhutaan siitä että kaksiosaisia nimiä ei pitäisi käyttää niin kyllä tekee mieli tiedustella ympäristövaliokunnan puheenjohtajalta että jos ympäristöministeriö nyt sitten lähtee näitä kaksiosaisia nimiä lyhentämään niin aiotteko te kannattaa myös vaikkapa urho kekkosen kansallispuiston nimen lyhentämistä

perusteita sille onko nimi tuon pituinen tai tämän pituinen ei todellakaan varmasti löydy

kysymys on tahtotilasta ja halusta

tässä suhteessa kyllä olen valtavan pettynyt ympäristövaliokunnan siihen äänestyspäätöksen lopputulokseen mikä nyt meillä on käsittelyn pohjalla

kaiken päälle vielä itse asiassa jos tälle olisi haluttu hakea joku muu kuin kuntanimeen pohjautuva nimi

nyt on todellakin lain tai normien purkamisen aika pikemmin kuin näiden säätämisen aika

itse pidän kuitenkin parhaimpana sitä että eduskunta tekee tästä asiasta päätöksen sekä keskustan jättämän vastalauseen nimiehdotuksen että myös edustaja rajamäen tekemän muutosesityksen mukaisesti eli konnevedenrautalammin kansallispuiston nimen mukaisesti

katson myös että tämä tulorekisterikysymys on hyvä yhtenä esimerkkinä joka mahdollistaa esimerkiksi ihmisten työllistymisen hyvinkin lyhyeksi ajaksi jolloinka ei ole enää näitä karenssiaikoja ja muita pätkätöitä vaan päästään tällaiseen luonnolliseen työkiertoon

herra puhemies

tässä näkyy ehkä juuri tämä ympäristöministeriön perusajattelu että metsästys on jotenkin sellaista niin vaarallista toimintaa että sitä ei voida kansallispuistoalueella harrastaa ja harjoittaa

sillekin on olemassa historialliset perusteet

ihmiset tulevat toimeen luonnossa

suuria sosiaalipoliittisia uudistuksia tapahtuu harvoin

kansallispuistonkin alueella pystyttäisiin tekemään sellaisia ratkaisuja että tuollainen normaali metsästys siellä pystyttäisiin metsästyslakien mukaan sallimaan

yksi koski opiskelijoiden opintotukea ja sitten oli veteraanipaketti jossa oli muun muassa veteraanien hammashuoltoon ja kuntoutukseen määrärahoja

siis on tarve nostaa esille myös tarjontaa niin yksityiseltä kuin julkiselta puolelta mutta vastuu on meillä ilman muuta tässä myös yhteinen

se nimenomaan pitäisi tuon kansallispuistoalueen sellaisena joka toiminnallisesti olisi myös perinteisten historiallisten alueen omien tarpeiden mukainen

ei pidä väheksyä sitä metsästäjämäärää ja toimijoita jotka tuota harrastusta siellä kaiken kaikkiaan ylläpitävät

virtanen kun kuuntelin salissa äsken tuossa peräsi sitä matti vanhasen ensimmäisen hallituksen ajalta sitä keskustelua jossa ilkuttiin siitä että silloinen ministeri hyssälä esitti tavoitteeksi juuri tämän tasoisten eläkkeiden takuueläkkeiden pohjaeläkkeiden saavuttamisen

silläkin on oma merkityksensä myös eri kantojen säätelyssä ja viime kädessä esimerkiksi jopa liikenneturvallisuuteen liittyen

se on kulkenut varmasti yhtenä nopeimpana hankkeena koko tämän käsittelyprosessin ja siltä osin kyllä kiitos kaikille tekijöille kuuluu

sen verran historiaa on pakko katsoa taaksepäin että en tiedä onko sillä keskustelulla ollut kannustava vaikutus vai mikä vaikutus mutta joka tapauksessa tässä ollaan ja se on positiivinen asia koska kerta kaikkiaan niiden ihmisten kohdalla jotka elävät pienimmillä toimeentuloilla ja pienimmillä rahoilla tällä on konkreettista merkitystä

mutta nämä kaksi asiaa nimikysymys ja metsästysasia jotka ovat nyt sitten näitä eduskunnan vielä arvioitavia asioita ovat nousseet valitettavasti tässä keskustelussa ja käsittelyssä pinnalle

kiitos siitä hallitukselle kokonaisuudessaan ja erityisesti ministeri hyssälälle joka on tämän puolesta taistellut ja ministeri rehulalle jolle toivomme parasta menestystä seuraaviin budjettineuvotteluihin myös koska kaikki nämä asiat ovat kuitenkin aina vuosittain myös arvioitavina mikä tämän sosiaaliturvan taso tulee olemaan niin heikkoina kuin hyvinäkin aikoina

enpä muista koskaan tuolla valtiovarainvaliokunnan sivistys ja tiedejaostossa näiden kahden vuoden aikana kuulleeni sellaista kuulemiskierrosta joka asiantuntijoilta on tullut nimenomaan opetus sivistys ja osittain kulttuurisektorillekin

koulutuksesta leikataan ihan oikeasti ymmärrän taloudellisen tilanteen mutta samalla tehdään myös selkeästi koulutuksen keskittämistä ja erityisesti itä ja pohjois suomi tulevat kärsimään siinä

tämä johtaa kyllä myös koulutukselliseen epätasa arvoon ja tässä suhteessa tässä ei voi muuta kuin paheksua hallituksen linjaa

ministeri on saanut postin edeltäjältään mutta kaikesta huolimatta näin on pakko sanoa

on helppo jatkaa tuosta ed

mutta nämä ovat linjaratkaisuja joilla sinällänsä turvataan elvytystä ja sitä että suomen talous kokonaisuudessaan pystytään nostamaan ja sitten kasvun myötä myös nuo laskut maksetaan

on syytä panna merkille aiemmin käyty keskustelu jossa ministeri pekkarinen linjasi erittäin merkittävällä tavalla metsäteollisuuden energiaveroasiaa

tämän kuun lopussa hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjaamassa tuota asiaa ja tervehdin kyllä ministeri pekkarisen lausuntoa erittäin lämpimästi koska vastaantulo on todellakin metsäteollisuuden tilanteen kannalta aivan välttämätöntä

edustaja autto totesi kyllä hyvin tuon lapin kysymyksen liittyen sitten tähän pidempään nimiasianäkökulmaan

eli kyllä nimi voi olla pidempikin ei sen aina tarvitse olla välttämättä just se käyttönimi jota sitten lopuksi käytetään

mutta kyllä on pakko todeta se että aiempien hallitusten aikaan jolloin on tehty yhteistyötä keskustan ja sosialidemokraattien kesken ei ole tullut sitä tukea mitä olisi tarvittu esimerkiksi pienempien eläkkeiden ja tiettyjen sosiaalietuuksien nostamiseen

mutta tässä tapauksessa myös se rautalammin mukanaolo uskon niin olisi vaikuttanut ja vaikuttaisi myönteisesti nimenomaan alueen markkinointiin sikäli että silloin se kohdistuisi selkeästi myös pohjois savon puolelle ja omalta osaltaan myös toisi sitten vaikutuspiiriin lisää väkeä

on myös syytä panna merkille että tuon teollisuusintegraatin yhteyteen vähän aikaa sitten perustettiin siis stora enson ja nesteen yhteinen biopolttoaineiden koelaitos

se on merkittävä asia ja luo osaltaan myös sitten pienituloisemman väestönosan keskuuteen juuri sitä taloudellista turvaa mitä he tarvitsevat oman elämänpiirinsä järjestämiseen

totta kai rautalampi on siinä keski suomen savon ja hämeen rajamailla mutta edelleenkin olen sitä mieltä että tuo nimikysymys tulisi hoitaa juuri tuollaisena konnevedenrautalammin kansallispuisto nimenä

sitten on tietysti erikseen tämä kun puhutaan erityyppisestä hoidosta ja niistä asioista joihinka itse kukin toivon mukaan ikääntymisen myötä kun aika kulkee joutuu ja voi saada yhteiskunnan tukea ja tarvitsee sitä hoitoa ja turvaa

mutta jos sitten varsinaista tehdasintegraattia ei ole niin koelaitoksen ja varsinaisen tuotantolaitoksen rakentaminen on todella jo vaikeaa

kun sanoin vielä että on esimerkkejä siitä että käytetään myös lyhyempää kutsumanimeä niin lapissa sallassa toimi aikoinaan baari joka ei millään meinannut päästä normaali normaalin teini mennään sitten normaalinimellä rekistereihin ja baarin omistaja sitten pisti sille nimeksi äteritsiputeritsipuolilautatsibaari ja tällä nimellä tuo baari kulki joskin siellä vastattiin aina puhelimeen vain että äteritsi baari

se on yksi osa sitä kokonaisuutta

mutta on tärkeää myös rakentaa se vaihe jolloinka ihmisten perusturva rakentuu ja tässä suhteessa haluan kyllä sen todeta että tähän tarvitaan tämän eduskunnan työtä

tässä mielessä kaikki mahdollinen toiminta pitää tehdä mitä sekä valtion että eri osapuolten toimesta voidaan aikaansaada

yksistään emme voi odottaa sitä että markkinat paranevat

ahon hallituksen aikaan meillä oli pääomapula nyt meillä on rahaa eri lailla käytettävissä mutta on syytä todeta eräs uhkakuva joka on noussut esimerkiksi asuntojen kohdalla

se että asuntolainojen korkovähennysoikeuteen ei tule kajota missään kohtaa eikä millään lailla

eri työryhmät valtiovarainministeriössä varmaan pohtivat asioita moneltakin kulmalta mutta tämä on äärimmäisen tärkeää suomalaisille joilleka asunnon saaminen on sitten omistusasunto tai vuokra asunto on aivan välttämätöntä ja tässä suhteessa tuo asuntolainojen korkovähennysoikeus on ollut yksi merkittävä asia

ensi vuonna veropolitiikassa mennään oikeaan suuntaan jo tämän vuoden linjoittamalla tavalla

kun lisätalousarvio kolmonen joudutaan varmaan vielä tekemään milloinka se sitten tuleekaan olkoon se sitten ainakin seuraava lisätalousarvio niin sen painopiste pitää olla ja tulee olla nuorisotyöttömyyden torjunnassa koska sillä sektorilla varmasti voidaan tehdä paljon eikä se ole

edustaja

tämän kautta kun ajatellaan myös elinkeinoelämän tarpeita panostuksia liikenneturvallisuuteen meidän kehittämishankkeita ja korjausvelan paikkaamista saadaan siihen ihan uusi näkymä

on todella hienoa että nyt pystytään korjausvelkatyöryhmän pohjaesityksen myötä ja hallitusohjelman kautta toteuttamaan juuri näitä näkökulmia niin että saadaan tiestö kuntoon väylästö kuntoon radat kuntoon ja ehkä vähän myös vesiväylienkin kohdalla

me käytämme miljardeittain rahaa moniin sellaisiin kohteisiin joissa pelastetaan kansantaloutta pankkeja rahalaitoksia koko tätä järjestelmää

se on arvoisa puhemies tietysti totta että kun valtiontaloutta tarkastellaan kokonaisuudessaan niin me joudumme tätä menopuolta tarkastelemaan hyvin tiukkaan mutta ed

zyskowicz tuleeko se juuri siinä kohtaa kun kaikkein pienituloisimpien eläkkeensaajien asiasta on kysymys

arvoisa rouva puhemies

minäkin kiinnitin huomiota edustaja paateron puheenvuoroon

arvoisa puhemies

koska tämä tulevaisuuden kunta on iso kysymys siis sote uudistuksen jälkeen ollaan todella ison mielenkiintoisen kysymyksen äärellä kysyisinkin oikeastaan ministeriltä olisiko tässä myös sitten tällaiselle parlamentaariselle työskentelylle olemassa saumaa koska kuntakenttähän on meillä yhteinen

se on lähidemokratian kehto ja sitä kautta monet asiat kulkevat

kuinka paljon sitten voidaan suoraan vaikuttaa sen kunnan kautta tulevaisuuden sote palveluihin on toinen asia

tässä vaiheessa nimenomaan tämä parlamentaarinen demokratia ja on monta ulottuvuutta mutta kun meillä oli arvoisan puhemiehenä toimivan edellisen ministerin johdolla muun muassa korjausvelkatyöryhmä joka päätyi hyviin tuloksiin jotka nyt sitten näkyvät niin olisiko nyt tässä vaiheessa nimenomaan tämä parlamentaarinen demokratia ja sen eteenpäinvieminen tällainen keino vastaavasti hakea tätä tulevaa kuntakenttää ihan yhteisesti koko eduskunnan puitteissa

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

jo heti saman vuoden syksynä erityisesti kokoomuksen ja sdpn valtuustoryhmät yrittivät lakkauttaa karttulassa sijainnutta syvänniemen koulua onneksi tässä epäonnistuen

onko hallituksen tavoitteena lakkauttaa maakuntakeskusten ulkopuolella olevat lähikoulut päiväkodit vanhainkodit lukiot ja lähikirjastot ja sysätä pois omalta vastuultaan urheilukenttien tai hiihtolatujen kunnossapito vai mistä ne tavoitellut säästöt sitten oikein tulevat ministeri virkkunen

toinen todennäköinen hallituksen motiivi kuntauudistuksille kuultiin vihreiden ryhmäpuheenvuorossa

valtiotieteen maisteri jukka heinosen aivan tuoreen väitöstutkimuksen mukaan tiiviistä kaupunkirakenteesta ei seuraa pienempiä hiilidioksidipäästöjä

esimerkiksi pääministeri kataisenkin on hyvä tietää ettei siilinjärveä voi syyttää siitä että se on tarjonnut asukkaille heidän haluamiaan asumisvaihtoehtoja

vaikuttaa siltä että vihreät ja kataisen hallitus haluavat poistaa ihmisten valinnanvapauden asua siellä missä itse haluavat

arvoisa puhemies